se muodostaa paitsi sisäisen turvallisuuden merkittävän asian myöskin ulko ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon perustan

kiitos erityisesti ulkoasiainvaliokunnalle ja puolustusvaliokunnalle erittäin hyvin laadituista mietinnöstä ja lausunnosta

kolmas irtisanomiskorvausten puolittaminen

siitä ei ole kovinkaan monta viikkoa aikaa kun harvardissa koulutettu sambialainen naistohtori kertoi että lopettakaa hyvät ihmiset tällainen asia että tämä ei ole auttanut mitään se on mennyt korruptioon ja vanhoihin rakenteisiin

yhtä tärkeää on että alueen mailta kuten pakistanilta intialta ja iranilta edellytetään aktiivista tukea afganistanin rauhanomaiselle kehitykselle

pitää olla tosiasioihin perustuvaa tietoa ja se vaatii myös tosiasioita tuottavaa tiedustelua

suomi osallistuu eun taisteluosaston valmiusvuoroon nyt jo kuudennen kerran tällä kertaa ison britannian johtamassa osastossa

vihreillä oli omistajaohjauksen ministeri niin kauan kuin te hallituskyytiä kestitte ette tehneet yhtään mitään

nyt tämä hallitus perussuomalaisten keskustan ja kokoomuksen johdolla teki ne asiat joista te ette edes kehdanneet puhua

valiokunta pitää selonteon tilannearviota kokonaisuudessaan varsin optimistisena maan todellisen tilanteen huomioon ottaen erityisesti kun tulevaisuuden suhteen selonteossakin korostetaan kautta linjan monia epävarmuustekijöitä ja riskejä

tämä on se tarkoitus

valiokunta painottaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehittämistarvetta kriisinhallinnassa niin afganistanissa kuin yleisesti ja esittää tämän suhteen kaksi lausumaa

ja sitten lopuksi

edustaja arhinmäki teidän puheenvuoronne oli erittäin virkistävä ja piristävä sillä jopa lenin horahti hereille

taisteluosastot ovat eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ainoa pysyvässä valmiudessa oleva instrumentti ja keskeinen väline jäsenvaltioiden suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämiseksi

eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö puoltaa hallituksen esitystä hyväksyä sopimus jolla kielletään jalkaväkimiinat niin sanottu ottawan sopimus

valiokunta edellyttää että ensimmäiseksi vastaisuudessa annettavat kriisinhallintatilanteita koskevat selvitykset ovat aina kokonaisvaltaisia jotta voimme eduskunnassa arvioida suomen koko panoksen vaikuttavuutta

arvoisa puhemies piristävää mutta ei järkevää eikä auttanut työmiestä

afganistanin turvallisuusjoukkojen kykyyn rahoitukseen ja lojaliteettiin liittyy kuitenkin useita avoimia kysymyksiä ja epävarmuustekijöitä joita sekä puolustus että ulkoasiainvaliokunta ovat käsitelleet

suomelle taisteluosasto osallistuminen on tärkeä osa johdonmukaista panostamme yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon semminkin kun muistamme nämä terroriteot ja monet muut turvallisuusuhat

valiokunta kävi asiasta perusteellisen keskustelun ja haluan tässä yhteydessä kiittää valiokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä

toiseksi meneillään olevan afganistan operaation osalta edellytämme säännönmukaista selvitystä suomen osallistumisen toimeenpanosta ja vaikuttavuudesta

arvioiden mukaan kapinalliset eivät muodosta varsinaista sotilaallista uhkaa afganistanin hallitukselle mutta ne tulevat testaamaan turvajoukkojen kykyä yhä voimakkaammin iskuin

arvoisa puhemies

irakin ja isisin tapaus osoittaa että ääriliikkeiden yhteistoiminta sekä hyvin suunniteltu operaatio voivat olla todellinen ongelma myös afganistanin turvallisuusviranomaisille

sodankäyntimenetelmiä ja konfliktien osapuolten käytettävissä olevia aseita on pyritty rajoittamaan siviilien ja sodan uhrien kohtelua koskevin normein sekä asevalvonnan ja aseidenriisunnan kautta

puheenvuoroissa annettiin vahva tuki suomen osallistumiselle ison britannian johtamaan taisteluosastoon

myöskin sosialidemokraatit jotka täällä viimeksi pitivät meteliä asiasta jokainen sosialidemokraatti perustuslakivaliokunnassa on hyväksynyt tämän hallituksen esityksen

valiokunta tukee suomen osallistumista uuteen kriisinhallintaoperaatioon afganistanissa osana maan kokonaisvaltaista tukemista

kotimaan puolustukseen tarvittavien suorituskykyjen ja kriisinhallintavalmiuksien kehittämisen ohella korostettiin kahdenvälisen yhteistyöverkoston laajentamisen merkitystä

miinojen vastuuton ja summittainen käyttö vaikeuttaa ja vaarantaa siviiliyhteisöjen elämää myös konfliktin päättymisen jälkeen

tässä taloudellisessa tilanteessa se on sitä myös taloudellisesti mutta ennen kaikkea se on merkittävää tilanteen vakauttamiseksi ja isilin daeshin voittamiseksi

tämä on aivan erinomainen korjaus

miinat hidastavat pakolaisten paluuta kotiseuduilleen ja estävät taloudellista kehitystä lisäävät terveydenhuollon kustannuksia vaikeuttavat avustusjärjestöjen työtä

tällä esityksellä palataan siihen alkuperäiseen puoluelain henkeen ja kirjaimeen joka se oli kun se aikanaan säädettiin

arvoisa rouva puhemies

tämä on tärkeä kysymys

vakauttamalla irakia voidaan puuttua myös muuttoliikkeen juurisyihin

miinojen käytöstä siviiliväestölle aiheutuvia vahinkoja on pyritty johdonmukaisesti vähentämään kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten avulla

poikkeus siihen säädettiin aikanaan sen vuoksi että tehtiin poikkeuspäätös siitä että jos loikkaat tai enemmistö loikkaa niin voi viedä rahat mennessään

silloin kun on kysymys koulutustehtävistä suomen osasto antaa erbilin koulutuskeskuksessa kurdistanin peshmerga taistelijoille koulutusta sotilaan perustaidoista joukkuetasolle asti sekä kouluttaa pataljoonan esikuntaa

se että resolute support operaatio on luonteeltaan tukioperaatio ja rajoittuu vain kabuliin ja neljään maakuntakeskukseen tekee tilanteesta haastavan

yhteisrahoituksen lisääminen osastojen joustavampi käyttö ja vaikeimpana poliittisen päätöksentekokyvyn parantaminen

tämän historia on se että kun näin tehtiin niin sen jälkeen urho kekkonen valittiin poikkeuslailla ilman että siitä äänestettiin kansa äänesti

eduskunta on eri yhteyksissä korostanut että taisteluosastot voivat vahvistaa eun toimintakykyä vain jos niiden käyttöön on todellinen valmius ja kyky

suomalainen osasto tukisi kurdistanin turvallisuusjoukkojen prikaati ja pataljoonatasojen esikuntia ja neuvonantotoiminta tapahtuu osin pohjois irakin ja kurdistanin alueen ulkopuolella mutta kuitenkin rintamalinjojen takana

yhteistyötä on tehostettava niin juurisyihin puuttumisella kuin operatiivisen tason toiminnassa mukaan lukien tiedonvaihto

valiokunta on huolissaan että joukkojen muodostuksessa on ilmennyt nyt viime hetkellä ongelmia joita paikataan väliaikaisesti yhdysvaltojen vahvistetulla osallistumisella

me nimenomaan toivomme sitä että vapaakaupan kautta työllisyys paranee ja suomalaisia korkealaatuisia tuotteita uusia innovaatioita saadaan maailmalle ja täten turvataan hyvinvointivaltion perustaa

tämä oli tämän tausta

mutta te vanhat puolueet ja muut täällä te puhutte tästä että suomi noudattaa tavoitetta

samalla pitää muistaa osallistumisesta nykyiselläänkin saatava kiistaton hyöty yhteistoimintakyvyn parantaminen ja mahdollisuus kansallisen osaamisen kehittämiseen testaamiseen ja vertailuun kumppanimaiden kanssa

suomen lisäksi tämän operaation koulutus ja neuvontatoimintaan osallistuvat ranska kanada iso britannia saksa norja tanska yhdysvallat alankomaat belgia italia espanja portugali unkari australia uusi seelanti ja ruotsi

ei suomi noudata

olen siitä erittäin iloinen että perustuslakivaliokunta yksimielisesti yksimielisesti teki tämän ja korjaa tämän historiallisen vääristymän ja lähtee siitä mikä on kansalaisten vaaleissa ilmaisema tahto

nyt on hyvin tärkeätä nähdä iso kuva tässä asiassa

kaksi pointtia

mutta ulosottotointa koskeva debattiin ilmottautumaan osumalla seisomaan ja arvoisa herra puhemies

ja sitten kun joku tekee rakenteellisen uudistuksen jota te haluatte haluatte että tehkää rakenteellisia uudistuksia ja esityksiä niin älkää sanoko sitä että se rakenteellinen uudistus on huono se että joku hakee uutta mallia

eu on tehnyt kanadan kanssa tämmöistä vastaavanlaista vapaakauppasopimusta

tämä voi arviomme mukaan heijastua kansainvälisen tuen uskottavuuteen ja vaikuttavuuteen laajemminkin ja heikentää afgaanien uskoa tulevaisuuteen

eun ja mercosurin joka tarkoittaa siis sitä missä on brasilia isoimpana moottorina sopimusta neuvotellaan samaan aikaan tai pyritään saamaan eteenpäin

olemme siis oikeassa viiteryhmässä

sitten arvoisa rouva puhemies hieman tästä isilin vastaisesta yhteenliittymästä mikä se on ja mitä toimintaa sillä on

kataisen kaleerissa soutavat kataisen kuutoset ja kun tässä nyt katsoi ja kuunteli teidän hallituskumppaneidenne puheenvuoroja niin voi olla että siellä punainen lanka oli mutta en minä löytänyt sitä niin erilainen se oli perusteiltaan

sisällöstä te voitte olla eri mieltä

mietinnössä valiokunta painottaa taisteluosastoon osallistumisen merkitystä puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiselle ja arvioi että myös tämänkertainen valmiusvuoro antaa siihen hyvät mahdollisuudet

vaikka vihreät vaikka vasemmistoliitto te kaikki olette siellä olleet niin suomen osuus ei ole lähelläkään sitä

eli tämä asia tulee kauempaa

sitten vielä

valiokunta käsitteli mietinnössään sopimuksen keskeisten tavoitteiden lisäksi jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamista sopimukseen liittyvää humanitaarista toimintaa ja miinanraivausta sekä suomen liittymiseen johtanutta prosessia

kehitysapua voi antaa monella tavalla

myönnän että olen siinä mielessä porukasta poikkeava että minä annan sellaisiin kohteisiin ja sellaisten instituutioiden kautta jotka heijastavat minun arvomaailmaani ja jotka myös kunnioittavat elämän pyhyyttä

lisäksi suomalaisia palvelee esikuntatehtävissä kabulissa

arvoisa puhemies

se on aivan erinomainen aloite

toivon että teillä pääministeri riittää viisautta olla työmarkkinajärjestöjen kanssa hyvissä väleissä niin että ei jouduta siihen tilanteeseen kuin joskus suomessa kun keskusta ja sdp hakkauttivat viljelijän ja palkansaajan päätä vastakkain että nyt te kokoomuksessa ja sdpssä ette sorru samaan

valiokunta arvioi että taisteluosastojen yhteydessä tehty yhteistyö on luonut konkreettista perustaa osallistujamaiden yhteistoiminnalle myös muissa kuin kriisinhallintaan liittyvissä tilanteissa

kansainvälinen isilin vastainen yhteenliittymä on toiminnassaan edennyt hyvin ja onnistunut valtaamaan takaisin yhä laajempia alueita isililtä

siinä pyydettiin ykn jäsenmaita ryhtymään toimiin joilla vastustetaan isilin toimintaa

tämä on hallituksen hallitusohjelmaan merkitsemä yksimielinen kanta ja se on nyt myös perustuslakivaliokunnan yksimielinen kanta

aloitan tästä viimeksi mainitusta

mosulin takaisinvaltauksen valmistelut on käynnistetty ja irakin joukot ovat yhteenliittymän tukemana onnistuneet tulemaan yhä lähemmäksi mosulia

ei siis tämä nimi voi olla ongelma

kysymys on siitä mitä tapahtuu ja kyllähän investointisuoja voi olla myös suomelle suomalaiselle yritykselle turva että kun se sijoittaminen ja yritys menee sinne ja se saa syrjimättömän ja oikeudenmukaisen kohtelun laillisella perustalla niin suojaahan se meitäkin

jatkon osalta valiokunta edellyttää että ulkoasiain ja puolustusministeriö laativat yhteisen selvityksen tähänastisen taisteluosasto osallistumisen hyödyistä suomelle

kun tämä tulee

arvoisa herra puhemies

edustaja arhinmäki myös teidän valiokunnan puheenjohtaja annika lapintie on ollut tekemässä tätä yksimielistä päätöstä

pariisin terrori iskujen jälkeen turvallisuusneuvosto antoi niin ikään päätöslauselman tavoitteena vahvistaa terrorismin vastaisia toimia

kun perussuomalaiset puolitoista vuotta sitten sanoivat että ei pidä mennä ensimmäiseenkään kreikan lainaan niin sanottiin että kaikki asiantuntijat sanovat että te olette väärässä

tähän euroopan vakausmekanismiin ei sisälly yhdenkään vaaleilla valitun henkilön valtaa

esitykseen liittyy sekä ulkoasiain että puolustusvaliokunnassa esille noussut tarve arvioida myös suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa

nämä ovat komission ja ekpn henkilöitä

ei se pelkästään ole niin että me olemme tässä haitan saajana joten minun mielestäni tämä on sellaista toimintaa jota eussa perussuomalaiset voi tukea eikä sellaista toimintaa kuin se että esimerkiksi uusi ranskalainen pankkirouva meinaa pistää meidät taas maksamaan kaikki pankkituet